mutta terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapauden lisääntyessä voi potilaillakin olla aikaisempaa suurempi intressi tarkistaa näitä tietoja

tähän ed

sihton puheenvuoroon vaikeasta keuhkoahtaumasairaudesta on tietysti todettava että se esiintyy naisilla miehiä enemmän

tähän nähden ilmastotieteen tulokset osoittavat valitettavasti maapallon keskilämpötilan nousevan huomattavasti ennakoituja laskelmia myöskin ipccn laskelmia nopeammin

ainut selittävä tekijä on tupakointi ja se on varmasti sellainen ongelma tämän taudin suhteen

no tässä on ollut monta muttaa matkassa ja on edelleenkin mikä johtuu venäjän valtion laillisuuden epäselvästä tilanteesta etenkin maanomistuksen suhteen

eun rajala tiusanen viitanen tennilä tiura hoskonen ville niinistön herra puhemies

arvoisa herra puhemies

mitä tulee epäluuloon venäläisiä toimintoja ja toimia kohtaan tulee mieleen tämä keski suomen kysymys siitä mitä siellä peltihallissa tapahtuukaan

lakiesitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta on tarpeellinen potilaan oikeuksien kannalta ja perustettavasta internetpohjaisesta rekisteristä tämän jälkeen voi entistä helpommin saada selville sen että henkilö on laillistettu tai nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö

ongelma on vain se että usein aikuiset eivät ole selviä itsekään ja tämä ongelma on ihan valtakunnallinen suomalainen ja tietysti enemmänkin myös muualla ei vain suomessa

nämä alkoholin moninaisvaikutukset ihmisen terveyteen ovat selviä aivan pahanlaatuisista kasvaimista alkaen

ilmastohaasteemme tiukkenee tarvitsee entistä enemmän nopeita vaikuttavia toimenpiteitä

on perusteltua siirtää tämä hallinto ja nimenomaan myöskin tämä maksatus kansaneläkelaitokselle

asiakas tai potilas tai heidän omaisensa saavat helposti tiedon henkilön tutkinnon suorittamisen myötä saadusta ammattipätevyydestä mutta osaaminen selviää vasta palveluja käyttämällä

näin todella saataisiin suomalaiset samaan asemaan eikä niin että omaishoitajan asema on aina riippuvainen kulloisenkin kunnan taloudellisesta tilanteesta

mitä tapahtui brysselissä

kun kävimme tästä keskustelua täällä kyselytunnilla tai muuten ministeri pekkarisen kanssa hän vakuuttaa että eun taso säilyy

terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminta on vakuutettu potilasvakuutuksella joten potilasvahingon sattuessa potilas on aina oikeutettu korvauksiin

ja lopuksi puhemies kysymys on erittäin tärkeästä hoitotehtävästä

tässä mielessä yhdyn ed

näin ollen arvoisa ministeri ja myös ed

eu on luopunut johtoasemastaan puhemies

tässä pitäisi olla ostajana jonkunlainen kuntoutussairaala tai kuntoutustoimintaa harjoittava yritys siis ihmisten kuntouttamista harrastava yritys

jos tätä ei olisi niin koko korttitalo romahtaisi

itseoppineilla kansanparantajilla potilas on kuluttajan asemassa ja vahingon sattuessa korvausten saanti on epävarmaa sillä lakisääteistä vakuuttamisvelvoitetta vaihtoehtoterapeuteilla ei ole

kaiken kaikkiaan alkoholimainonta on moraalitonta ja sitä ei pitäisi yleisesti ainakaan televisiossa radiossa millään lailla suosia

kotkan kaupunginjohtaja on käynyt asiaan tutustumassa moskovassa ja tullut hyvin vakuuttuneena pois että hyvä on mahdollisen kaupan vastapuoli

ehkä alan lehdet viinilehdet tuollaiset alkon julkaisut voisivat olla perusteltuja

tietysti viini on kulttuurijuoma jos sitä todellakin käytetään ruokajuomana mutta eivät niin sanotusti normaalit ruokajuomat joka termi aikoinaan esiintyi tuolla viron matkalla

varmasti hallituksella ja hallituspuolueiden kansanedustajilla on ollut hyvä tarkoitus viedä tätä asiaa vammaisten tulkkausta positiivisella tavalla eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin tässä on kaksi vastalausetta jotka ovat varmasti myös perusteltuja

huolimatta siitä että kello ei ole vielä seitsemää ja kysymyksessä on todella tuhti laki kaivoslaki niin aika vähäistä on kyllä keskustelu ja se liikkuu lähinnä lemmenjoen kansallispuiston ympärillä joka sinänsä on tärkeä asia

julkisen rekisterin perustamiskuluista vastaa terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja ylläpidosta rekisteriin merkittävät terveydenhuollon ammattihenkilöt

tämä kertomus on varsin positiivinen osoittaa että yleisradio on toiminut todellakin kulttuurilaitoksena arvokkaana toimijana jota on täälläkin aiheellisesti verrattu suomen kirjastolaitokseen tai koulujärjestelmään

onko suomalaisten pakko aina myydä venäläisille tai yleensäkään kenellekään maata tai onko nimenomaan kunnan pakko myydä maata ulkomaalaiselle tai yleensäkään kenellekään

tästä on puhuttu moneen kertaan

mutta nykytilanne on sen kaltainen että kunnat yksinkertaisesti panevat omaishoitajat hyvin hankalaan tilanteeseen ja antavat heidän siellä olla koska näillä omaishoitajilla usein ei ole mitään vaihtoehtoa

arvoisa puhemies

itse pidän hyvänä että ed

ei ole paikkaa viedä potilasta laitoshoitoon kuin ehkä vasta siinä vaiheessa kun sitten alkaa olla jo finaali edessä

lausumaehdotus jossa todetaan pikaisen esityksen tarvetta viittomakielisten tulkkauspalveluiden vähimmäistuntimäärän korottamiseksi on myös tarpeen

tämä toiminnan uskottavuus ja sen hyväksyntä kansalaisten näkökulmasta näkyy myös tämän kertomuksen sivuilla

opiskelijoina rekisterissä olevat aiotaankin opintoaikana tehdyn rekisteröinnin ajalta vapauttaa rekisteröintimaksusta kokonaan aina heidän valmistumiseensa ja laillistamiseensa asti

ei ole mitään perusteluja jakaa ihmisiä heidän seksuaalisen elämänsä suhteen oikealla tavalla eläviin ja väärällä tavalla eläviin enemmän tasa arvoisiin ja vähemmän tasa arvoisiin niin kuin ei minkään muunkaan ei ihonvärin mukaan taikka muun uskonnollisen vakaumuksen mukaan mihinkä myöskin ed

niin kuin me kuulimme tässä aikaisemmin niin vain noin puolet näistä omaishoitajista saa minkäänlaista tukea

kun on kysymys intressivertailusta niin tässä hallituksen esityksessä vaadittiin erittäin merkittäviä vahingollisia ympäristövaikutuksia tai erittäin merkittävästi paikkakunnan asutus ja elinkeino oloja heikentävää vaikutusta tältä kaivostoiminnalta ennen kuin siltä voitiin kieltää ympäristölupa

arvoisa herra puhemies

tämän vastalauseen ensimmäinen allekirjoittaja ed

tynkkynen sanoi niin kyllä nimenomaan oppositio vasemmisto oppositio on nimenomaan tämän asian nostanut jatkuvasti esiin näiden sosiaaliset vaikutukset tulonjakovaikutukset silloin kun tehdään ympäristöön liittyviä ratkaisuja usein jopa niin että niitä on painotettu ajoittain oikein voimakkaasti niin että itse pihvikin voi jäädä joskus vähän niin kuin piiloon

ylen julkisen palvelun tehtävät on määritelty myös tämän kertomuksen sivuilla ja ne eivät todella ole kapeat

siitä huolimatta he tekevät tätä tärkeätä työtä

kaiken kaikkiaan vammaisuuden aiheuttamien esteiden poistaminen ja myös omakielisyyden toteuttaminen ovat perustuslakinäkökulmasta erittäin tärkeitä ja ne ovat yhteiskunnassa edelleenkin kesken

niin kuin äsken sanoin mikäli ei olisi tätä toimintaa korttitalo romahtaisi

on hyvin tärkeätä että yle on myös väline jota kuunnellaan ja katsotaan jotta tämä julkisen palvelun tehtävä muun muassa hätätilanteissa hätätiedottamisen yhteydessä toimii

eli käytännössä meidän vanhempien ikäluokkien hoitaminen hoiva asuntojen puute ja koko tämä kokonaisuus ei olisi mahdollista jos ei olisi tällaista järjestelmää että ihmiset ikään kuin sydämellään hoitavat omaistaan läheistään

erittäin tärkeää on huomata se mitä meiltä puuttuu

meiltä puuttuu tasa arvon lisäksi rakkautta ihmisten välillä

niin kuin mietinnöstä voimme huomata niin erittäin merkittävästä on tullut huomattava ja sitten tämä alkuperäinen erittäin merkittävä heikentäminen on heikentää merkittävästi

jälleen sitten tässä tullaan kysymykseen missä ovat ne resurssit riittävään tulkkipalveluun vammaisuuden kohdalla sen ongelmien poistamiseksi

jos ja kun sitä on niin pitää antaa olla myös mahdollisuus sen osoittamiseen ja sen kunnioittaminen sinänsä ilman muotoseikkaa on erittäin tärkeätä

mutta vielä tähän asian käsittelyyn

kysymyksessähän on hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta ja täällä ei ole yksikään ministeri käynyt käyttämässä puheenvuoroa

on toki toivottavaa että viime aikoina vellonut keskustelu ei vähennä tv maksun maksuvalmiutta vaan edelleenkin päinvastoin toiveena on että myös maksuvalmius näinä seuraavina vuosina mieluummin kasvaisi

nyt on vain niin että kun tämä tilanne on aika tavalla kontrolloimaton niin nämä hoitajatkin sairastuvat menettävät terveyttään ja sitten siellä saattaa olla kaksi alzheimer potilasta toistaan tukemassa

tämä vetoomus koskee juuri sitä että sillä onko rakkauden kohde samaa vai toista sukupuolta ei ole itse rakkauden määrittelemiseen onko se arvokasta vai vähemmän arvokasta mitään vaikutusta ei saa olla vaikutusta

se on edelleenkin monessa osin suomea puuttuva palvelu ja tämän vuoksi tässä pitäisi kiinnittää myös kuntien resursseihin jatkossa huomiota sen lisäksi että kela on tässä nyt mukana

eli oikeaan suuntaan ed

samalla tavalla kun on tuen puute ja kun olemme säätäneet lain näistä vapaapäivistä kaksi päivää kuukaudessa omaishoitajalle niin eipä löydy sitten paikkaa minne viedä hoidettava näiksi kahdeksi päiväksi

tynkkynenkin ed

ministeri pekkarinen totesi että hän on kuittaillut pykäliä hyvin paljon uskon että siinä on mustekynästä jo mustekin hiukan loppunut niin paljon niitä on ollut ja pitkäänhän tämä on ollut talousvaliokunnassa

arvoisa puhemies

on tietysti hyvä että tässä käydään laaja keskustelu hallituksen esityksestä kaivoslain uudistamisesta ministerin läsnä ollessa

ajankohtaisohjelmista asiaohjelmista on todettava että ne ovat hyvätasoisia korkeatasoisia ja yle on pystynyt kertomusvuosien aikana toimimaan ilman poliittista painostusta taikka pyrkimyksiä vaikuttaa eduskunnasta esimerkiksi sen toimintaan

tästä energiaverotuksesta ei oikein niin kuin tätä kutsuttiin budjetissa vihreäksi saa vihreää

arvoisa rouva puhemies

mutta kun näitä merkintöjä kuittaillaan niin siinä on sitten se kumminkin että se on sellainen talousvaliokuntanäkökulma ja sitten toisaalta on kysymyksessä työ ja elinkeinoministeriön ministeri

nyt hallituksen antama esitys

kun tiedämme ympäristövaikutusarviointien olevan kuitenkin suhteellisen ongelmallisia kaivosteollisuuden ollessa kyseessä ei myöskään tällainen etukäteen tapahtuva arviointi ole todellakaan helppoa

larikka kaakkoissuomalaisena kansanedustajana hän ei ole nyt valitettavasti salissa mutta ehkä kuulee tämän puhui siitä miten hän on erityisesti huolissaan sähköstä onko sitä riittävästi metsäteollisuudelle

myöskään hallintoneuvostossa ei ole sellaista keskustelua ainakaan en ole havainnut joka olisi sen suuntaista että sillä pyrittäisiin poliittisesti vaikuttamaan ylen toimintaan

sieltä puuttuu ehkä sitten se alun pitäen hallituksen esityksen saattaneiden eri ministeriöiden näkemys kuten esimerkiksi ympäristöministeriön

arvoisa puhemies

mutta toivon todella että ed

larikka ehkä tietää myös että upm oyj lopetti korian paperitehtaan stora enso oyj summan tehtaan stora enso oyj vähensi toimintaansa imatralla ja upm oyj lappeenrannassa

kaivostoimintaahan viedään eteenpäin voi sanoa parhaimmillaan tai pahimmillaan kymmenien vuosien ajan jolloinka ympäristövaikutuskin muuttuu tässä aikajaksossa

on kuitenkin nähty varsin paljon vaivaa siinä että tänne on lisätty pitkiä kappaleita perustelemaan natoon menemistä ja puheenvuoroissa taas täällä hallituspuolueen puolelta myös todetaan että tämä on askel eteenpäin kohti nato jäsenyyttä

kulttuurin puolelta kotimaisen draaman puolelta myöskin riippumattomien tuottajien näkökulmasta yle on tehnyt hyvää työtä näiden toimintavuosien aikana

tämä kysymys millä tavalla laskennallinen arvio puulle toimii tulevaisuudessa

sen etukäteen huomiointi voi olla aika tavalla vaikeata

ja niin paljon tässä joutuu kollega laxellin puheenvuoroa kommentoimaan että siinä mainittu valtaisa henkilöstö ja huono tuotannon taso näihin kumpaankaan käsitykseen ei voi päästä ei lukemalla myöskään tätä yleisradion hallintoneuvoston kertomusta

mutta kaiken kaikkiaan ympäristövaikutusarviointi on tärkeä asia ja siihen on myös valiokuntakäsittelyssä syytä paneutua

ministeri häkämies istuu nyt hallitusaitiossa mutta ei ollut eilen kotkan kaupunginvaltuustossa jossa leikattiin terveydenhoidon menoja vanhustenhoidon menoja

onko se aina nolla

mutta puhemies haluaisin ihan yleisesti vielä todeta yhteenvedonomaisesti sen että suomesta ollaan kuitenkin tekemässä tällaista kaivostoiminnan eldoradoa

nyt on jo tiedemaailmassa viitattu siihen että puulla on kuitenkin enemmän ympäristövaikutuksia hiilidioksidi ja ilmastovaikutuksia kuin nolla

ydinvoimalla ei kuitenkaan luoda vihreää kasvua ja onkin harvinaista että niin sanotun vihreän puolueen politiikka tukee sellaista hallitusta joka on tuomassa laajaa ydinvoimaesitystä eduskuntaan

ympäristövaliokunnalle on myös annettu tiedoksi että lapissa on kuntia jotka on suunnilleen kaikki varattu eli on varauksia tai valtauksia

tällä että te nyt esitätte puolustusvoimille tulevaisuudessa lisää menoja on ihan selvä vaikutus siihen miten valtio pystyy tukemaan kuntien taloutta

on hyvä huomata että täällä on niin kuin on ministeri pekkarisenkin suulla sanottu perusteluista oleellisin näille kahdelle ydinvoimalaitokselle ilmastonmuutoksen hillintä

pentti oinonen oivalsi kysymyksen kuka on se joka antaa kunnan lausunnon asiassa

kuitenkin tämä yhteispoltto siis tämä historiallinen

vanhat vanhat kattilat tai nyky kattilat painolasti että kattiloissa poltetaan turvetta ja puupolttoainetta yhtäaikaisesti saattaa olla tietysti jatkossa kyseenalainen asia monellakin tavalla

onko se tässä tapauksessa lautakuntataso kunnanhallitus tai sitten valtuusto riippuu varmasti nimenomaan siitä mikä on johtosääntö

kainuussa opettajankoulutus on konkurssissa

rehulalle esittelystä ja hallitukselle kiitoksia tästä hallituksen esityksestä ja henkilökohtaisen avun eteenpäinmenosta

meillä istuu täällä keskuudessamme kelan hallituksen jäsen joka eduskunnan valvonnassa on ajanut reumasäätiön sairaalan konkurssiin

nokkelaistystä kolmetoista myönnän seuraava työ on vasta

tämä keskustelu varmasti on ihan paikallaan ja se että hallitus on antanut tämän esityksen koska kun tähän asiaan paneudutaan niin kuitenkin ilotulitteiden ongelmat tulevat selkeämmin esille